hallituksen esityksessä puhutaan siten että nuorisotakuun toteutumista koskeva tutkimus osoitti että jatkossa olisi tärkeää panostaa henkilökohtaisen kontaktin ja matalan kynnyksen palveluihin sekä vastuuhenkilömalleihin

kysyisin pääministeriltä mitä hallitus aikoo tehdä veronkierron vähentämiseksi ja millä tavoin suomalaisia pk yrittäjiä tuetaan sillä toistuvat verojen korotukset rapauttavat myös yrittäjähalukkuuden suomessa

toinen kysymys on se miksi huumaavien aineiden käytössä ei ole nollarajaa vaan vesiliikennejuopumuksissa se on sidottu suorituskykyyn elikkä huumausaineissa saa ajaa vesiliikenteessä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä nousee nimenomaan juuri siitä näkökulmasta että nuorella olisi se tuutori henkilö tavoitettavissa muutoinkin kuin virka aikana

tällaiset toimenpiteet joita uusi hallitus tulee toteuttamaan eivät todellisuudessa kosketa juuri niitä tuhansia heikommassa asemassa olevia henkilöitä kuten yksinhuoltajia

arvoisa puhemies

kuitenkin hallitus pyrkii torjumaan nuorten syrjäytymistä ainoastaan vastaavilla toimenpiteillä kun syrjäytymisriskissä olevia nuoria pitäisi tukea huomattavasti kokonaisvaltaisemmin

tässähän on erittäin hyvä havainto oikeuskanslerin puolelta siinä että tämä yhdenvertaisuus toteutuisi näitten oppilaitten ja opiskelijoitten kouluterveydenhuollon osalta

toivoisinkin että seuraavassa kertomuksessa lukisi siitä että me olemme oikeasti vähentäneet tätä määrää eikä sitä olisi vaan heitetty kirjaimeksi tänne kirjaan

arvoisa puhemies

koska kolmannen sektorin toimialalla on todistetusti paras mahdollinen tietotaito nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi aikooko hallitus kanavoida lisää muita kuin aiemmin mainittuja resursseja heidän hyväkseen

mietimmekin miten jatkossa turvataan niiden lasten oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon joiden vanhemmilla ei elämäntilanteensa takia ole mahdollisuutta tarjota lapselleen riittäviä eväitä elämässä pärjäämiseen

mutta käytännössä kolmas sektori ymmärtääkseni on saanut vain tämmöiseen koulutukseen ja muuhun kokeiluun liittyvää rahaa ja suurin osa rahoista menee kuntien omiin toimintoihin

on hyvä että hallitus haluaa edistää ryhmärakentamista ja siinä mielessä sen suosio kun on kasvussa kaikki toimenpiteet sen edistämiseksi ovat hyviä

tämä on erittäin hyvä esimerkki tasavallan presidentiltä pyyteettömyydestä ja siitä että vähemmälläkin voi tulla toimeen

nämä ovat erittäin hyviä havaintoja ja toivoisinkin että kuulemisia tapahtuisi useammissa valiokunnissa mikäli tämä tarkoitti vain yhtä valiokuntaa sillä hallituksen tulisi ottaa näistä vaarin että kaikille tapahtuisi samat oikeudet eikä vain erityiskouluissa kuten tässä tapauksessa niissä ovat nämä oikeudet toteutuneet näiltä osin

me monet kansanedustajat muistamme myös hyviä esimerkkejä kolmannen sektorin tuloksista nuorisotakuun puitteissa kuten esimerkiksi diakonissalaitoksen vamos projekti

tämä oikeuskanslerin kertomus on hyvä työväline meille kansanedustajille tietää siitä millaisia kipukohtia kansan keskuudessa on erilaisista viranomaispäätöksistä tai asioista

kuitenkin yhtenä heikkoutena on varmasti se kuinka helposti niille ryhmärakentamisille saadaan esimerkiksi kunnilta tontteja sitten varattua ja niitä tarkoituksia varten olevia rakennuspaikkoja

kysynkin ministeri kiurulta

miten hallitus aikoo varmistaa että lasten etu toteutuu päivähoidossa ja suostuuko hallitus perumaan kotihoidon tuen puolittamisen lisäkustannusten välttämiseksi ja perheiden

on monta asiaa joista haluaisin nostaa esille muutaman kysymyksen mutta ajan lyhyyden vuoksi tämän työ ja elinkeinohallinnon osalta haluaisin kiinnittää huomiota siihen että tässä kantelija oli saanut työ ja elinkeinotoimistosta kielteisen starttirahapäätöksen sillä perusteella että viitattiin että hänellä mahdollisesti on yrittäjätaustaa ja viitattiin joihinkin lainkohtiin

arvoisa puhemies

jos me itse emme seuraa esimerkkiä jota tasavallan päämies meille osoittaa niin meidän puheissamme ei ole kovin paljon pohjaa tekojen suhteen

on se hyvä että maanomistajan oikeuksia parannetaan mutta totta on myös se että kyllä meidän täytyy luonto ottaa huomioon aina kun me uusia alueita lähdemme rakentamaan ja ympäristöä muuttamaan

tämä on yksi oiva tapa kyllä osaaville tekijöille rakentaa edullisempia asuntoja esimerkiksi rivitalomuodoissa tai pientalomuodoissa joissa on useampia asuntoja samalla alueella

toivoisinkin että hallitus budjettiraameja valmistellessaan ministeriössä vielä viilaisi sen verran että kolmas sektori saisi jonkun osan tästä rahasta korvamerkittynä

täällä peräänkuulutetaan myös yritysjohta jien mukaantuloa alentamaan palkkoja mutta itse näen sen että yritysjohtajille varsinkaan niille jotka yrityksen omistavat ei voi lähteä sanelemaan

mutta mitä tulee edustaja guzeninan mainintaan että mikä siellä jarruttaa että näitä työllistymismäärärahoja ei tule niin toki hyvä kysymys kyllä minäkin olen huolissani siitä mikä siellä jarruttaa koska nyt on mennyt jo niin monta kuukautta että määrärahat ovat loppuneet

yksi tapa kuitenkin vähentää asunnottomuutta pääkaupunkiseudulla voisi olla konkreettisempi esimerkiksi se että voitaisiin jollakin ilmoittelumenettelyllä tai poikkeuslupahakemuksella myöntää samaan pihapiiriin joku parin kolmenkymmenen neliön lisärakennuksen rakentamisoikeus

arvoisa puhemies

mielestäni edustaja zyskowiczin puhe oli erinomainen osoitus siitä että me alamme liian paljon ajaa ihmisoikeuksia myös rikollisten kohdalla asioissa jotka eivät tarvitse oikeusturvaa niin kutsuakseni

toisena havaintona olisin kysynyt ministeriltä sitä kun olen kuullut että hallitus valmistelee sellaista lakiuudistusta palkkatuen osalta että sitä jatkossa myönnettäisiin vain kokopäivätyötä tekeville henkilöille

he tekevät tuloillaan mitä haluavat

tässä on ihan asianmukaisesti kiinnitetty huomiota siihen että tällaisia päätöksiä kun tehdään niin se kantelijan yrittäjätausta pitää arvioida suhteessa työvoimapalveluihin kuuluvan tuen myöntämisen yleisiin edellytyksiin niiden mukaisesti

tiedän paljon yritysjohtajia jotka tekevät pyyteettömästi hyvää myös tuloillaan joita he saavat joten sitä hyvää tehdään myös piilossa ihmisten katseilta

sinne tehtiin ne viheralueet ja viherreitit niille oraville jotta ne siellä pääsisivät liikkumaan mutta kuinkas ollakaan nyt kun siellä on asuttu vuoden verran ei niitä liito oravia siellä juuri enää olekaan

tästähän on välillä keskusteltu että tämä ei paljon kuitenkaan toisi byrokratiaa vaan hyvin nopeilla toimenpiteillä saataisiin esimerkiksi jälkikasvulle rakennettua pieni asunto siihen pihapiiriin

mutta kun edustaja mustajärvi mainitsi että salakaadosta on epäilty jotain henkilöä niin tuskin tässä esimerkkitapauksessa edustaja mustajärvi on tapahtunut vahinkoa tälle epäillylle henkilölle

mikäli tällainen esitys tulee ja sellaisenaan menee läpi niin kysyisin miten se tulee vaikuttamaan niitten nuorten kohdalla jotka nimenomaan eivät saa sitä kokopäivätyötä

ja tokihan ainakin omatuntokin jo sanoo siinä että kyllä tässä asiassa täytyy ääntä pitää vaikka hallituksessa ollaan ja uskon että meiltä hallituksesta löytyy ymmärrystä siihen että näitä määrärahoja myös lisätään

elikkä kyllä ne suojeluohjelmat täytyy tehdä muullakin kuin kartalla ja jollakin kynällä jonkun virkamiehen toimesta kyllä silloin täytyy asiantuntijoita käyttää jotta me pystymme luonnossa turvaamaan näille uhanalaisille lajeille myös sen elinympäristön

siinä mielessä näitä päätöksiä kun tehdään niin monesti tulee heitettyä niin sanotusti lapsi pesuveden mukana

jos kerran lähdetään tälle esimerkkilinjalle niin tokihan jokainen voi jollakin tavalla miettiä myös sitä olemmeko me vain kunnissa leikkaamassa palveluista vähävaraisten kohdalta mutta itse korotamme samanaikaisesti omia palkkioitamme kuten helsingissäkin tätä keskustelua käytiin

mielestäni se vahinko on toisenlainen jos me jätämme hyödyntämättä vakavissa rikoksissa olevia todistusaineistoja ja siinä mielessä edustaja zyskowiczin huomio oli mielestäni hyvä

on nimittäin itsestään selvää että monet kolmannen sektorin järjestöt eivät palkkaa nuorta muuten kuin sen palkkatuen raameissa ja silloin se tarkoittaa osapäivätyötä

tai ei tässä kysymyksiä voi esittää varmaankaan vaan huomion siitä että kuinka yleistä tämä on että ihan tavallisessa asiassa ihmiselle joka haluaa päästä eteenpäin elämässä esimerkiksi työllisyyden puolella tulevat nämä keinotekoiset rajat vastaan joita viranomaiset erilaisten säädöksien perusteella ikävä kyllä rakentavat

mutta täytyy myös todeta se että me emme voi tehdä enää vanhalla tyylillä sitä että me vain lapiomme rahaa jonnekin aukkoon määrätyn verran ja toivomme joitain tuloksia vaan kyllä meidän täytyy myös kehittää näitä toimenpiteitä joilla me saamme myös merkittäviä tuloksia työpaikkojen ja koulutuspaikkojen synnyttämiseksi

vedestä maija lamu hilbur

ryhmärakentamisessa tietysti yksi näkökulma mikä tulee itselleni mieleen on se että kun tulee useita silmäpareja rakentamaan tai rakennuttamaan omaa taloa niin on hyvä että silloin myös valvonta lisääntyy

olisin tässä kysynyt myös oikeusministeriltä sitä minkä vuoksi tässä hallituksen esityksessä ovat nämä rajat niin suuria enintään kahdeksan vuotta vankeutta esimerkiksi tahallinen tappo tai joku tämmöinen muu tai törkeä huumekauppa enintään kuusi vuotta vankeutta ja silloin vasta pystytään tätä lakia soveltamaan siltä osin niin ettei saa tätä todistajansuojelua niin voimakkaasti päälle

pelkään pahoin että useat pitkäaikaistyöttömät ja nuoret varsinkin eivät jatkossa tulisi saamaan palkkatukityöpaikkaa jos tällainen hallituksen esitys tänne asti tulee

onko tämä sitten oikea ja ainoa tapa lisätä rakennuksen valvontaa koska me tiedämme että rakennuksen valvonnassa on hyvin paljon puutteita koska kaupungeilla ja kunnilla resurssit eivät siihen riitä

kolmantena asiana arvoisa puhemies haluaisin kysyä myös siitä kun vantaalla oli hyviä kokemuksia kelan kanssa tehdystä yhteistyöstä toimeentulotuen maksatuksen kanssa

ja voidaanko näitä rakenteita jollakin tavalla saada hallinnossa vähän paremmaksi se on taas meidän tehtävämme pohtia

arvoisa puhemies

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä se on tapa tutustua kiertää luokitusta toinen käsittely on pääosin

tämä esillä oleva lakimuutos sinänsä on aika pieni mutta ihan kannatettava ja se lisää sitten joustavuutta näihin maksuihin ja maksuaikoihin

tämä olisi merkittävä parannus jos tämä toimeentulotuen perusosan maksatus siirtyisi kelalle koska se parantaisi oikeusturvaa niiden henkilöitten osalta jotka eivät tällä hetkellä saa lain määräämässä seitsemässä päivässä sitä toimeentulotukipäätöstä

tämä kokonaisuushan varmaan liittyy tähän hallituksen kehysriiheen maaliskuussa jossa päätettiin tästä laajasta asuntopoliittisesta uudistuksesta jonka tavoitteena on saada kohtuuhintaisia vuokra asuntoja erityisesti helsingin seudulle

lisäksi se poistaisi turhaa byrokratiaa kaupungeilta ja uskoisin että kaupungin sosiaalityöntekijät voisivat senkin ajan käyttää asiakkaitten tapaamiseen

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

edustaja matti saarinen tässä aiheesta huomautti että kansanedustajan palkan alentaminen ministerien palkan alentamisen esimerkin mukaisesti olisi hyvä asia

lainsäädäntöä tulisi muuttaa edustaja pekosen hyvän esityksen tavalla koska lapsen myyminen tulee saattaa rikosnimikkeen alaiseksi vaikka ei voida osoittaa lapsen hyväksikäyttöä tai jotain muuta rikosta sillä hetkellä

tämä hallituksen esitys työttömyysturvalain ja toimeentulotukilain parantamiseksi työttömän osalta on pääsääntöisesti hyvä ja kannatettava lakialoite

tällä hetkellä ei ole tavatonta että nuoret eivät koskaan tapaa sosiaalityöntekijää

arvoisa puhemies

meillä ei ole lakia siitä että olisi velvoite tavata asiakkaat jossain määrätyssä ajassa vaan se on jäänyt kuntien omaksi tehtäväksi tavata tai olla tapaamatta

arvoisa puhemies

euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan kertomus kiinnittää huomiota hyvin tärkeään asiaan nimittäin lasten hyväksikäyttöön ja uhrien täyteen suojelemiseen

meillä täällä eduskunnassahan on yksi henkilö joka oman esimerkkinsä mukaisesti on luopunut jopa koko palkastaan ja sattumoisin se on puhemies joka tällä hetkellä istuntoa johtaa

keskeisin asia tässähän mikä parantaa työttömäksi joutuneen perheen taloudellista tilaa on tämä että työmarkkinatuen hakijan tuen tarvetta harkittaessa ei jatkossa enää oteta huomioon puolison tuloja

kiinnitin huomiota myös tähän lasten myynnistä lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymiseen ja ihmettelen sitä miksi ainoastaan yhdysvallat ja somalia eivät ole vielä ratifioineet tätä sopimusta

kun kuntien resursseja on leikattu ja valtionosuuksia pienennetty niin suuret kunnat ikävä kyllä eivät yllä tällä hetkellä siihen että pystyisivät ottamaan kiinni ja löytämään ne heikot signaalit näistä toimeentulotukiasiakkaista

kuten kertomuksessa sanotaan aihe liittyy viime vuosina julkisuuteen tulleisiin tapauksiin joissa lapsia on käytetty seksuaalisesti psykologisesti tai fyysisesti hyväksi normaalisti turvallisiksi määritellyissä instituutioissa kuten sisäoppilaitoksissa tai nuorisoseuroissa

tämä on pitkään keskustelussa ollut epäkohta joka on asettanut miehen ja naisen epätasa arvoiseen asemaan perheessä jossa tulot on laskettu yhteen vaikka toinen työttömänä ollessaan tarvitsisi myös tulot jos esimerkiksi mies olisi töissä ja nainen ei saisi tuloja sen takia työttömyyskorvauksen muodossakaan jos miehellä on kovat tulot

minä haastaisin tässä että me jokainen voisimme omasta palkasta laittaa osan hyväntekeväisyyteen ja lasten ja nuorten hyväksi suomessa tehtävään työhön

mutta toisaalta jos sdpllä on myös huoli siitä että nyt annetaan ne miljardien takaukset että meillä on rahaa laittaa ulkomaille suuria määriä mutta meillä ei ole varaa suomeen panostaa niin minä toivoisin että saarinen vaikuttaisi siellä sdp puolueessa nyt kun se on hallituspuolueeksi menossa että näitä takauksia ei sinne annettaisi

mutta tässä puhutaan näin että siitä huolimatta että ne eivät ratifioi tätä ne ovat allekirjoittaneet pääsopimuksen elikkä yleissopimuksen joka oikeuttaa sitoutumaan valinnaisesti tähän pöytäkirjaan

kiitos

avioliittolain muutosta vaadittiin ja markkinoitiin ihmis ja tasa arvokysymyksenä jota se ei ole vähimmässäkään määrin

meillähän on täällä hyvä esimerkki helsingissä oli jonkun aikaa sitten ohjelmakin siitä televisiossa ja siinä esimerkiksi sato asunto nosti asuntojen vuokria jopa kolminkertaiseksi helsingin alueella

arvoisa puhemies

kysyisinkin tätä hallitukselta

toivoisinkin että tuleva hallitus muodosta tai väristä riippumatta tuleekin parantamaan lainsäädäntöä lasten suojelemiseksi yleiskokouksen kehotuksen mukaisesti

millä tavalla olette pyrkineet vaikuttamaan tai pyrittekö vaikuttamaan siihen että myös yhdysvallat ratifioi tämän sopimuksen koska kuulostaa aika nololta se että johtava valtio maailmassa ei hyväksy tätä sopimusta

toivon mukaan siinä mielessä media kiinnostuu tästä rupeaa seuraamaan onko meillä kansanedustajilla tekoja puheiden sijasta

toinen asia minkä haluan nostaa hyvänä esimerkkinä on tämä että työttömyysturvan aktiiviajan korotukset eivät tämän lakimuutoksen jälkeen pienennä myönnettävää toimeentulotukea

tämä on tärkeä motivaatiolisä niille työttömille jotka ovat motivoituneita kouluttautumaan mutta tapauskohtaisesti joutuvat siitä kärsimään toimeentulotukea leikattaessa ja tämän jälkeen tätä pelkoa ei näillä henkilöillä enää ole

tämän johdosta kotikaupungissani vantaalla on tulossa ainakin kaupunginvaltuutetuille vapaaehtoinen ilmoittautumismahdollisuus omista sitoumuksista

kolmantena hyvänä asiana tässä on tämä asumistuen tarkistuksen lykkääminen kolmen kuukauden sijasta kuudella kuukaudella pitkäaikaistyöttömän työllistyessä

luoja ja luonto sen ovat asettaneet

olisiko tarpeen että hallitus valmistelisi lain jossa jokainen merkittävässä tehtävässä oleva luottamushenkilö velvoitettaisiin päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi ilmoittamaan sitoumuksensa

on hyvä että hallitus ottaa vakavasti nämä tieto ohjelmien kustannukset ja yhtenä näkökulmana haluaisin ministerille esittää sen että kunnathan ovat tällä hetkellä kestämättömässä tilanteessa siinä että tilaavat ne minkä tahansa ohjelman niin yleensä se menee niin että ne eivät itse koskaan tule omistamaan niitä ohjelmia ne saavat vastuulleen niitten päivitykset ja kehittämisen vuosiksi tai vuosikymmeniksi

ja jälki mutta myös

viisikymmentäkolme käsi kävi viiveellä piti äänestää ei

lisäksi haluaisin muistuttaa että vaaleissa valituiksi tulleet henkilöt eivät ole velvollisia antamaan vaalirahailmoitusta vaikka useat heistä toimivat useissa luottamustehtävissä kuten lautakunnissa

välillä ihmetyttää kun kuuntelee näitä keskusteluja kun suomessa kaikki toiminta pyöriin tämän alkoholin ympärillä että nyt kun halutaan turvata vesiliikennettä niin jotkut kehtaavat puolustella täällä että valistus ehkä kieltojen sijasta olisi parempi keino

arvoisa puhemies kohta kolme

tahtoa vapautumiseen ei ole

yhtenä pienenä miinuksena tässä lakialoitteessa kuitenkin täytyy nostaa esille tämä niin sanottu työllisyysraha ja sen ehdot

olisiko syytä puuttua myös tähän

kaiken lisäksi nämä yhtiöt myyvät samalle pohjalle samankaltaisesti räätälöidyn ohjelman esimerkiksi vantaan lisäksi tampereelle ja käytännössä moninkertaisesti laskuttavat samasta ohjelmasta ja samasta työstä kuntia

mielestäni tämä karhun lakialoite on erittäin hyvä ja viesti siihen suuntaan että liikenteessä kuin liikenteessä pitäisi olla toimintakykyinen kaikissa tilanteissa